tämä heikentää entisestään investointeja ja sitä kautta talouden kasvua sekä verokertymiä

koska unionitasolla ei ole päästy ratkaisuun vakausrahastosta eikä kriisinhallintadirektiivistä hallitus ei tarkkaan osoita mihin se pankkiveron tuoton tulee käyttämään

sitten haluan sen vielä sanoa että arvonlisä ja valmisteverojen korotukset vaikuttavat suoraan hintoihin

hallituksen esittämässä muodossa pankkivero on ikään kuin korotonta pakkolainaa pankeilta ja se ainakin väliaikaisesti tultaneen kohdentamaan valtion yleisen budjettivajeen tilkitsemiseen

myös mahdollisuus transaktioveron myöhemmälle käyttöön ottamiselle on yhä olemassa vaikka hallitus ei tässä vaiheessa lähtenytkään mukaan tämän veron edistämiseen

olen tulkinnut niin että eun komissio on järjettömine transaktioveroesityksineen lontoon cityn asiamiehenä

jos pankkivero kaikesta huolimatta otetaan käyttöön sen tulisi olla vakausmaksutyyppinen ja verotuotot pitäisi rahastoida erilliseen vakausrahastoon

ensi vuoden budjetin tärkeimmiksi painopisteiksi nousevatkin työllisyyttä edistävät toimenpiteet

arvoisa puhemies

hallitus on jo monin elvytystoimenpitein kuten muun muassa infrastruktuuri investointeja aikaistamalla ja asuntorakentamista edistämällä hillinnyt suhdannetyöttömyyden kasvua

hallituksen elvytystoimenpiteet ovat olleet oikeanlaisia ja oikein ajoitettuja sillä tehtyjen elvytyspäätösten vaikutukset näkyvät tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa jolloin työttömyyden ennustetaan suhdanteista johtuen kasvavan

ensimmäinen lausumaehdotus kuuluu

hallitus on ottanut huomioon sen realiteetin että tulevan kasvun avaintekijäksi on muodostumassa ihmisten ja yritysten kyky tuottaa ja hyödyntää uusia innovaatioita

yritysten tuotekehityksen edistämiseen erikoistuneen tekesin tuella vastataan t k rahoituksen kasvaneeseen kysyntään painopistealueena ympäristö sekä metsä ja energiasektorin innovaatiotoiminta

yritysten kansainvälistymishankkeiden tukeminen suunnataan erityisesti puutuotealalle ja ympäristöteknologiaan sekä pienten yritysten laajoihin yhteishankkeisiin

suomessa voidaan ja pitää ottaa käyttöön polttoaineveron palautusjärjestelmä jossa kuljetusyrityksille palautetaan maksettua polttoaineveroa

tämä on välttämätöntä ilmasto ja energiastrategian tavoitteen täyttämiseksi

kuljetusyritys voisi hakea palautusta polttoaineverosta ostotositteiden perusteella esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että hallitus ei tässä vaiheessa aloita sellaista metsähakkeen syöttötariffia koskevaa lainsäädäntömuutosten valmistelua joka edellyttäisi sitä että muutokset on hyväksytettävä myös euroopan komissiolla vaan pidättäytyy olemassa olevassa lainsäädännössä

tärkeää on myös tuulivoimalla ja biokaasulla tuotettavalle sähkölle valmisteilla oleva syöttötariffijärjestelmäksi kutsuttu takuuhintajärjestelmä josta hallitus aikoo antaa esityksen vielä tämän vuoden marraskuussa

nyt tutkimukseen ja tuotekehitykseen suunnatut varat ovat vähenemässä emmekä ole löytäneet käytännön keinoja yksityishenkilöiden rohkaisemiseksi sijoittamaan kasvuhakuisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

arvoisa puhemies

syntyneet tappiot voidaan suomalaisessa tappiontasausjärjestelmässä yleensä vähentää kymmenenä seuraavana vuotena syntyneistä voitoista verotuksessa

tämä on sisällöllisesti väärä tavoite mutta se on myös sikäli hankala että se veisi tämän asian pitkiksi ajoiksi hyvin ongelmallisella tavalla eun komission käsittelyyn ja aiheuttaisi suuria käytännön ongelmia

näin ollen ansiotulolajin tappiot vähennetään vain ansiotuloista ja pääomatulolajin tappiot pääsäännön mukaan pääomatuloista

tilanne on tässä suhteessa viime vuosina jopa kärjistynyt ansiotulon verotuksen kevenemisen myötä

tällä hetkellä onkin äärimmäisen tärkeää turvata suomen meriteollisuuden toimintaedellytykset jotka ovat talouskriisin aiheuttaman tilauskannan rajun laskun myötä heikenneet olennaisesti

laki johtaa usein siihen että pienituloisen ulkomaalaisen tulo verotetaan lainsäädännössä olevan ilmeisen epäkohdan vuoksi suomalaisen saamaa tuloa ankarammin

niitä ei voida vähentää muista pääomatuloista vaan ainoastaan luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna

arvoisa puhemies

maa ja metsätalousministeriön hallinnonalassa on positiivista että tällä vaalikaudella maatilatalouden kehittämisrahaston investointiavustukset näyttävät riittävän loppuun asti

lakialoitteessa ehdotetaan että ulkomaalaisen työvoiman lähdeveron alaisen tulon verovapaata osuutta esimerkiksi lyhytkestoisissa maatalous ja puutarhatöissä korotettaisiin

luovutustappiot eivät usein tule lainkaan vähennettäviksi koska tappiota kärsinyt verovelvollinen ei välttämättä saa luovutusvoittoja viiden seuraavan verovuoden aikana

mutta

arvoisa puhemies

tappiot

verolainsäädännön lähtökohtana tulee olla tasapuolisuus ja selkeys

hallituksen pellon luovutusvoiton väliaikaista verovapautta koskevan esityksen tarkoituksena on kasvattaa maatilojen kokoa

hallitus vierittää pelkurimaisesti vastuun puolustusvoimia koskevista rahoituspäätöksistä seuraavan hallituksen ja eduskunnan harteille

peltokaupan luovutuksen saajana ei esityksen mukaan voisi olla osakeyhtiö

jos luovutustappiot saataisiin vähentää pääomatuloista mistä tahansa pääomatuloista kymmenen seuraavan verovuoden aikana yksinkertaistuisi verotus ja verotuksen tuloksena olisi oikeamääräinen nettoverotus

rahoituspäätösten tekemättä jättäminen tuo lisää murheita puolustusvoimille joita rasittavat ankarat budjettileikkaukset ja rakenteita moukaroiva puolustusvoimauudistus

tästä uudistuksesta hallitus ansaitsee kiitoksen

puolustusbudjetin leikkausten haitallisuutta lisää se että ilman leikkauksiakin puolustusvoimien rahoitus ei riitä nykyisen kokoisten puolustusvoimien ylläpitoon

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy valmistelemaan verouudistusta jossa pääomatulolajin tappioon luetaan myös omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio

jos puolustusbudjettien rahoitustaso ei nouse puolustuksemme peruspilarit alueellinen puolustus yleinen asevelvollisuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus ovat vaakalaudalla

toisen esityksen tavoitteena oli helpottaa velkaantuneiden viljelijöiden ja muiden yrittäjien asemaa

arvoisa puhemies

toinen olisi merkinnyt maatalouden investointien tulorahoituksen edistämistä varausmahdollisuutta kasvattamalla

olisi toivottavaa että näihin työryhmän esityksiin voitaisiin vielä hallituksessa palata kuluvan syksyn aikana

voi vain muistella niitä ongelmia joita oli kolmisen vuotta sitten kun kiisteltiin näistä ikärajoista

silloinen päähallituskumppani halusi nähdä tämän lainsäädännön nimenomaan eläkelainsäädäntönä eikä maatalouden rakennepoliittisena lainsäädäntönä jota se eu järjestelmän mukaan on

puolustusbudjettiin tehtävät leikkaukset merkitsevät sitä että puolustusvoimat joutuu kriisitilanteessa toimimaan entistä pienemmillä ja huonommin koulutetuilla joukoilla sekä vanhentuvalla kalustolla

kiitokset hallitukselle hyvästä toiminnasta

nyt näistä puolustuskyvyn avaintekijöistä joudutaan tinkimään

työn verotuksen kevennyksen painopiste on työtulovähennyksessä joka kohdistuu lähinnä pieni ja keskituloisiin

maanpuolustusjärjestöjen rooli vapaaehtoisen maanpuolustustyön järjestämisessä korostuu joukko osastojen ja varuskuntien lakkauttamisen ja kertausharjoitusten vähentämisen myötä

arvoisa puhemies

keskustelu virisi islannin ilmatilan valvonnasta ja nyt uusin avaus puolustusyhteistyön tiivistämisestä on tullut ruotsin suunnalta

hallitusohjelman verolinjaukset sisältävät useita omistajayrittäjän kannalta positiivisia uudistuksia

ruotsin ulkoministeri carl bildt ja puolustusministeri karin enström ehdottivat pohjolan puolustusyhteistyön tiivistämistä keinoina sotilaskaluston yhteisomistus ja lisäyhteistyö sotaharjoitusten järjestämisessä

tämä on viisasta koska suomi tarvitsee yrittäjiä ja työnantajia ja työpaikathan syntyvät lähinnä pk yrityksissä

pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittämistä yhteisen harjoitustoiminnan kautta ei sen sijaan ole syytä torjua mutta yhteisten aseiden omistaminen on jo eri mittaluokan asia

viime kaudella toteutettiin varsin avokätiset veronalennukset osakeyhtiöille ja muille yhteisöille mutta muita yritysmuotoja ei otettu huomioon

naapurimaatamme ruotsia lukuun ottamatta muut pohjoismaat tanska norja ja islanti ovat nato maita

arvoisa puhemies

pedataanko pohjoismaisen yhteistyön tiivistämisellä tietä kohti nato jäsenyyttä

kalliksen esitys jonka mukaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden verovuoden tappio saataisiin vähentää kahden edellisen verovuoden elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulosta ei todellakaan ole mikään innovatiivinen esitys

sotilasliittoon kuulumattomana maana suomi varautuu sotilaallisten uhkien torjumiseen ilman ulkopuolista tukea

parhaiten tämä tapahtuu korottamalla metsävähennystä jonka tarkoituksena on toteuttaa puuston hankintamenon metsätalouden luonnollisen vähennyksen vähentäminen puun myyntitulosta

jos natoon liittyminen tulee tulevaisuudessa ajankohtaiseksi tarvitaan jäsenyydelle suomalaisten tuki joka voidaan mitata vain kansanäänestyksessä

kuntalaisten kannalta kuntien perustehtävä säilyy ennallaan

kunta ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena onkin hillitä kuntien menojen kasvua ja luoda taloudellinen ja kattava palvelurakenne joka turvaa korkealaatuisten palveluiden saatavuuden

varainsiirtovero poistetaan tilanteissa joissa liikkeen tai ammatinharjoittaja tai maa ja metsätaloudenharjoittaja siirtää kiinteää omaisuuttaan henkilö tai osakeyhtiön yritysmuodon muutoksessa

selonteon linjausten mukaan paras hankkeen painopiste kohdennetaan jatkossa palveluihin kun tähän mennessä uudistus on keskittynyt enemmänkin hallinnollisten rakenteiden kehittämiseen

varainsiirtovero on ollut maatalouden osakeyhtiöittämistä vaikeuttava seikka sen merkittävin verokustannus

ilahduttava on myös hallitusohjelman kirjaus jonka mukaan tappioiden vähentämisoikeutta muutetaan siten että tulolähteen tappiot voi osakeyhtiössä vähentää muiden tulolähteiden tulosta

tämä on merkittävä uudistus sillä tulolähdejärjestelmän virheellinen lähtökohta on ollut että tulolähteen tappion voi vähentää vain saman tulolähteen tuloksesta

kuntaliitos edellyttää yhdistyvien kuntien tavoitteiden yhteensovittamista sekä alueellisten näkökulmien huomioon ottamista yhdistymissopimuksesta päätettäessä

arvoisa puhemies

hallitus siirtää tiemäärärahojen painopistettä uusien väylien rakentamisesta perustienpitoon

niin sanottu paras hanke on tähän mennessä vaikuttanut merkittävästi kuntarakenteen muuttumiseen ja pienten kuntien määrän vähentymiseen

pakkoliitokset sotivat kuntien itsemääräämisoikeutta vastaan